no täällä keskustelussa tuli esille myöskin että pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt aika suuri ja kasvanut ihan näihin päiviin asti

mitä se teidän mallinne suurkunnista oikeastaan sitten muuta tarkoittaa kuin juuri sitä mitä se tarkoittaa minun tulkintani mukaan että moni kunta joutuu antamaan oman kuntansa alueella terveydenhoidon jonkun muun sen yhden tai kahden vahvan suuren kunnan hoidettavaksi niin kuin jo tällä hetkellä tilanne on eräissä tapauksissa

yritykset lomauttivat ja nämä lomautetut ihmiset vasta sen jälkeen kun nämä työttömyyspäivät ovat tulleet täyteen luetaan pitkäaikaistyöttömiin ja tästä syystä tämä pitkäaikaistyöttömien määrä näkyy tilastoissa nyt viime kuukausien aikaisissa tilastoissa näin suurena pomppuna ylöspäin

on isäntäkuntia ja renkejä

teidän suurkuntaideannehan johtaa ihan tasan tarkkaan tähän että vielä enemmässä tulee näin olemaan koska en kuvittele teidän kuvittelevan että pihtipudas pystyy yksin hoitamaan terveydenhoitonsa jolloin kunta itse saa päättää niistä

kysymys ei ole siis siitä että olisi nyt äskettäin tehty joitain sellaisia toimia jotka olisivat nyt yhtäkkiä synnyttäneet suuren pitkäaikaistyöttömien määrän vaan siitä lamasta josta selviytymisen osalta muuten sanon että se oli erinomainen stoori

jos te taas sitten vedätte sen pihtiputaan osaksi suur äänekoskea koko pohjoista keski suomea siihen samaan alueeseen niin ehkä silloin se suurkunta pystyy järjestämään sen oman terveydenhoitonsa

ja siirrymme puhujalistaan

edustaja aalto olkaa hyvä

mutta väitän että niitten pihtiputaalaisten ääni ei kuulu taatusti ainakaan paremmin silloin niissä ratkaisuissa kuin se kuuluu silloin jos pihtipudas on osana keski suomen sairaanhoitopiiriä ja tekemässä siellä ratkaisuja sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhoidosta samalla kertaa

en minä tiedä onko niin mahdottoman huono se ratkaisu mikä tällä hetkellä on tähän erikoissairaanhoitoon järjestetty ja organisoitu

meillä edellisen hallituksen aikaan tein päätöksen muutama vuosi sitten että suomessa ei lakkauteta yhdeltäkään paikkakunnalta sellaista toimistoa mikä sen toimiston status onkin jossa näitä palveluja ihmisille annettiin

nyt te aiotte hävittää sairaanhoitopiirit ja ehkä sen vaativimman erikoissairaanhoidon sitten siirtää näille erva alueille ja muun sitten siirtää jonnekin näistä muutamista suurkunnista jotka sitten edelleen isäntäkuntaperiaatteella nämä palvelut järjestäisivät

huolimatta näistä tuottavuusvaatimuksista ja muista vastaavista tästä pidettiin kiinni kuitenkin niin että tässä uudellamaalla kun oli kolme toimistoa lähekkäin yhdeltä paikkakunnalta toimisto poistettiin

siinä hoidon integraatio huononee monella tavalla ja siinä myöskin tämä valta ja vastuu josta te niin mielellänne puhutte tosiasiassa monien kuntien kohdalla ilmiselvästi heikkenee siihen verrattuna miten asianlaita on tällä hetkellä

minä taas toivon puolestani että uusi ministeri johonka luotan että hän on samanhenkinen kuin itsekin tai tietysti minun pitää sanoa näin päin että koen olevani jossakin mielessä samanhenkinen kuin ministeri ihalainen noudattaa ainakin näiltä osin naapurinpojan näkemystä ja pidättäytyy sulkemasta muun muassa pihtiputaan työ ja elinkeinotoimistoa joka olisi kohtamiten luupin alla mikäli vanhoja periaatteita noudatettaisiin näitten toimistojen suhteen

muu merestä ajatus siitä että edes mitään mitä te puhutte siitä että valta ja vastuu on samoissa käsissä sitä enemmän mitä suurempi yhteisö kuntayhteisö on

tosiasiassa tällaisissa kunnissa näin tehtävät organisoiden valta siirtyy kuntien johdolle kunnanjohtajille ja muille johtaville virkamiehille

lukumääräisesti aivan ylivoimainen valtaosa palveluista tässä ajattelussa jätetään niille kotikunnille lähikunnille

ne selviävät niistä lasten päivähoidosta peruskoulusta ja sadoista muista tehtävistä aivan erinomaisen hyvin ja sitten kun tulee tämä vaativa perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito niin niin kuin kaikkialla muuallakin euroopassa meilläkin se asia ja ne tehtävät on syytä koota sitten laajempialaisesti yhteen

arvoisa puhemies

todellakin minä esitin edellisen hallituksen aikaan ajatuksen siitä että näiden bisnesenkeleitten saama voitto tulos siitä yrityksestä mihin ne menevät osaamisellaan ja rahallaan mukaan voisi olla verotuksessa vähän keveämmin kohdeltua niin kauan kuin sitä rahaa siitä yrityksestä ei ole otettu ulos

kun ne kootaan yhteen erikoissairaanhoidon kanssa niin se samalla sen hoidon porrastuksessa tällä hetkellä olevat ongelmat voittaa ja ne poistaa ja saadaan aikaan järjestely joka kaikkien sekä palveluiden tarvitsijoiden että niitten maksajien kannalta on varmasti paras mahdollinen

mutta edustaja jaskari vaikka meitä on nyt aika paljon tässä niin minun on pakko nyt se ääneen sanoa tekisi mieli kuiskata että juuri teidän puolueenne valtiovarainministeri esti tämän tyyppiset aikeet edellisen hallituksen aikaan

minä kyllä vielä toivon ja uskonkin että hallitus jos se vain haluaa kuntalaisia kuulla joutuu vielä kertaalleen tämän suurkuntaideansa ja ideologiansa tarkistamaan

mutta muutoin olen edelleen lujasti sitä mieltä jos avataan tämä kirja tällä tavalla että kuitenkin aivan ylivoimainen valtaosa tämän uuden teknologian rahoituksesta tulee normaaleista bisnesehtoisista rahoituslähteistä

toivottavasti se uusi alku nyt otetaan sitten niin että se samalla otetaan parlamentaariselta pohjalta niin että kaikki poliittiset ryhmät voivat olla siinä mukana

ajatus siitä että julkinen valta menisi jollakin tavalla mukaan sellaisiin rahastoihin joissa voitonjako tapahtuisi niin että osa omistajista saisi suuremman siivun siitä voitosta ja toinen lähinnä julkinen omistaja saisi pienemmän osan siitä voitosta minkä yritys antaa ei oikein käy kyllä ainakaan minun pirtaani

arvoisa puhemies

kyllä ruuan arvonlisäveron alentaminen oli monella tavalla oikea toimenpide myös sen tämän päivän teeman köyhyyden tai vähäosaisuuden kannalta

totta kai se on ollut ihan oikea toimenpide

mutta se minua suorastaan huolestuttaa kun minä monella tavalla näen sosialidemokraattien toiminnassa jonkunlaisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden piirteitä että sitten kuitenkin täällä edustajat heinäluoma ja gustafsson molemmat puhuvat sen puolesta että luksusveneitten kun nyt te otitte itse sen veneen esille verotusta nyt ei saa kiristää jnp

onko niin minä kysyn että te todella olette sitä mieltä että te ette näitten ylellisyyshyödykkeitten vene ei välttämättä ole luksusvene sitä on arvonlisäveroa suostu nostamaan mutta vaaditte ruuan arvonlisäveron palauttamista korkeampaan verokantaan

arvoisa puhemies

mitä tulee taas vielä viimeisen kerran tähän matalaan korkotasoon totta kai ed

mutta ei se ole syy siihen että suomi on selviytynyt tämän laman kuilun yli jotenkin helpommin ja paremmin kuin monet muut maat koska monet muutkin maat ovat euroalueella kohdanneet samat ongelmat

meillä selvittiin kiitos sen että talous oli hyvässä kunnossa ja on ollut varaa panna nyt rahaa liikkeelle niin että myöhemmin maksamme tavalla jossa vauraimmat ja vahvimmat kantavat sitten suuremman rasitteen kun sitä taakkaa takaisin maksetaan

valtiovarainministeri eilispäivänä täällä keskustelussa kertoi että torstaina valtiovarainministeriön seuraava ennuste tulevasta näköpiirissä olevasta julkistetaan ja sen jälkeen arvioidaan joskus myöhemmin ymmärsin joskus myöhemmin viime kädessä silloin puolivälitarkistuksessa onko sen jälkeen tarkoitus ja tarvis tehdä lisätoimia

mitä vielä tulee siihen kysymykseen olen käyttänyt puheenvuoroja ja käytän että suurituloisimmat on saatava kantamaan enemmän vastuuta niistä taakoista mitkä laman aikana tulivat vastaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin hallitus on todella myöhässä ei ole ajassa ei reagoi silloin kun reagoida pitäisi

toisekseen tällä tavalla reagoiminen mistä viitteitä eilen kuultiin leikata ja kiristää verotusta johtaa siihen että talous himmenee entisestään hiljentyy ja hiipuu

suomi ajautuu nollakasvuun tai sen alle ajautuu tilanteeseen useiksi vuosiksi mikä tilanne johtaa siihen että kestävyysvaje joka muutenkin on haastava asia on vielä paljon vaikeampi saavuttaa edessä olevien vuosien aikaan

siinä missä kieltämättä kaikesta siitä kaikista vahvimman isoimman taakan alle laittamisesta ei ole kyetty yhteisymmärrystä löytämään paljon paremmin on kyetty löytämään yhteisymmärrys siitä miten kaikista heikompiosaisia sekä verotuksen että heikompiin kohdistuvien tulonsiirtojen kautta autamme

hallituksella pitäisi olla nyt rohkeutta käynnistää sellainen neuvonpito työmarkkinajärjestöjen kanssa ja kesken jossa yhteisvastuullisesti otetaan tämä tilanne hanskaan

myönnän että nämä ovat olleet niitä semmoisia yllätyksellisiäkin saavutuksia minulle ainakin poliittisia ennakkoluuloja oli ehkä sen verran mitä tämä hallitusyhteistyö on kyennyt aikaansaamaan

minä uskon että keskusta on valmis antamaan ainakin omalta puoleltaan tuen sille jos hallitus tekee selväksi että näissä oloissa voidaan panna lisää rahaa nyt sellaisiin toimiin jotka parantavat ja kohentavat suomen sanoisiko tällä tavalla kasvun perustaa luovat edellytykset vientivetoisen kasvun nousulle sitä mukaa kuin kysyntä maailmalla paranee ja jo sitä ennenkin koska maailmalla kysyntää on yllin kyllin suomen tuotannolle ja toiminnalle kunhan me teemme siitä kilpailukykyisen

verotuksessa minä tavoittelin muuten sitä että ei olisi asteikkokevennyksiä välttämättä annettu kaikista suurituloisimmille niin kuin ne annettiin teidän toimiessanne valtiovarainministerinä

niin kuin kaikki me hyvin tiedämme mutta me saimme sitten sosiaalisella puolella moneen kertaan täällä jo äsken ja aikaisemminkin todetut perusvähennykset kunnallisverotukseen alvin merkittävät alennukset peruseläkkeet ja vastaavat

jotta siitä tulee kilpailukykyinen nyt on investoitava niihin tulevaisuusasioihin ja niihin välttämättömyysasioihin jotka joka tapauksessa pitää ennen pitkää rakentaa

nämä olivat niitä positiivisia asioita jotka olivat vastapuolella sillä puolella joka tasapainotti vauraimpien ja vähän heikommassa asemassa olevien ihmisten välistä tilannetta

karjula tässä esille toi

kysymys kuuluu miten meidän pitäisi sen puun täyttää erm päästöttömyyttäjia ja liian päästöttömyyttä ja uusiutuvuutta edistää

toiseksi on kyettävä sopimaan siitä että työpanoksen väheneminen joka uhkaa olla erittäin raju lähivuosien ja seuraavan vuosikymmenen aikaan se raju pudotus estetään työuria jatketaan vähän sieltä ja täältä työllisyysastetta nostetaan ja sitä kautta työpanoksen määrän laskun sijasta varmistetaan että se työpanos pysyy edes entisellään seuraavan vuosikymmenen aikaan

jos on raaka ainemateriaali joka käyttää sementtiä sitä rasitetaan tällä hetkellä päästökauppajärjestelmän kautta

tai jos on kysymys metallista kun se metalli valmistetaan tällä hetkellä se on jo päästökauppajärjestelmän piirissä ja tavallaan sen kilpailukykyä jonkin verran rasitetaan suhteessa puuhun johon ei kohdistu vastaavanlaisia rasitteita

tätä kautta tavallaan se vaikuttavuus ei välttämättä vielä ole riittävä sen puumateriaalin sen puhtaan kestävän kehityksen mukaisen materiaalin suhteen

tähän tapaan siis ei syömävelkaa meillä ole varaa ottaa mutta investointivelkaa jos sen investointivelan rahat käytetään sen uuden menestysperustan vahvistamiseen ja sovitaan siitä että kilpailukyky parannetaan reaalinen kilpailukyky palautetaan että suomeen kannattaa investoida ja että sitten me työpanoksen nostamme sille tasolle että suomen talous ihan oikein voi kasvaa ja menestyä

ja tästä syystä paraikaa jälleen kerran euroopan unionin laajuisesti mietitään pitäisikö tätä ekologisen suunnittelun direktiiviä laajentaa koskemaan ei vain niitä vempaimia jotka käyttävät sähköä vaan myös niitä vempaimia jotka liittyvät sähkön käyttöön niin että ei vain sähkölaitteilta vaan myöskin esimerkiksi ikkunoilta tai ikkunan karmeilta edellytettäisiin entistä enemmän tai siltä materiaalilta josta se rakennus on tehty edellytettäisiin entistä enemmän

arvoisa puhemies

edustaja saarakkala mielestäni äsken kyllä aika hyvin analysoi sitä mitä tämä hallituksen esitys on

tämän tapaiset toimenpiteet nyt kyllä pääsääntöisesti valitettavasti sitten tulevat jos ovat tullakseen koko unionin laajuisesti koska rakennustarvikekauppa on unionin laajuista kauppaa ja siitä syystä me joudumme paljossa harmonisoimaan

sitten maakuntakeskus voi hoitaa sekä perusterveydenhoidon että sen osan erikoissairaanhoitoa mikä ei siirry erva alueelle ja loput erikoissairaanhoidon tehtävät siirtyvät sitten erva alueelle näille miljoonapiireille ja sairaanhoitopiiri siitä välistä pois neljä erityyppistä hallinnon tasoa

tuohon suuntaan me pyrimme viemään tämän direktiivin laajennusta että se huomioisi tämän sanotun puun uusiutuvuuden ja kestävän kehityksen mukaisen luonteen

jos tämä ei ole himmelien himmeli noin vertikaalisessa suunnassa tarkastellen niin joutuu kyllä kysymään mikä sitten on himmeleiden himmeli

euroopassa ei ole yhtään maata jossa peruskunta vastaa perusterveydenhoidosta erikoissairaanhoidosta nyt puhumattakaan ja niin meilläkin pitäisi mennä että nämä molemmat tulevat saman järjestäjäyhteisön alle maakuntalaajuisen sellaisen

kähköselle sitä laajennettiin muutamin tuoteryhmin

kolmas on sitten se otettaisiinko kuljetustuen piiriin nyt tämä on nimenomaan kemijärven tai joidenkin muiden kajaanin näiden kannalta tärkeää myöskin suurten yritysten kuljetustukitarpeet siinä huomioon

ja jos ajatellaan vaikkapa kainuussa tai itä lapissa suurien yrityksien mitä nämä selluyrityksetkin ovat olleet menestymistä voisi olla että sitä pitäisi laajentaa niin kuin ruotsi on muuten tässä asiassa toiminutkin myöskin suurten yritysten kuljetustukitarpeisiin

ellei näin meneteltäisi mikäli maakuntakeskus järjestää silloin sen maakuntakeskuksen päättäjät päättävät kaikkien niitten muittenkin kuntien ja kuntalaisten puolesta ja kysymys kuuluu

arvoisa puhemies

kankaanniemen kysymykseen näistä brysselin ratkaisuista miten käytännössä nyt sitten kävi kun kävi niin että aiemmin ajateltua useammat toimialat pääsivät tämän ilmaisen alkujaon piiriin maksatetaanko tää ei tuottane sateet tuottaa ja tämä lasku tai kenelle se siirtyy nyt en muista enää miten se ed

kankaanniemen kysymys oli niin käytännössähän tässä käy sillä tavalla minun ymmärtääkseni että entistä harvemmat jäävät nyt tämän ostovelvollisuuden piiriin

toisin sanoen niiden jotka jäävät sen piiriin kannettavaksi jää ehkä pikkuisen enemmän tässä alkuvaiheessa tätä rasitetta

energiantuotanto on alun perin ollut tämän huutokaupan piirissä ja se on niitä harvoja aloja jotka nyt on tanhuan uuteen riisiin inkun ovat tämän ostovelvollisuuden piirissä ja tavallaan se joutuu nyt vähän enemmän maksamaan tämän ratkaisun seurauksena

nyt vielä kertaalleen minä selvennän että me tulemme huomenna tekemään päätökset erittäin todennäköisesti valtioneuvostossa jolloin sen alkuperäisen valtioneuvoston päätöksen mukaan sama alue on äkillisen rakennemuutosmenettelyn piirissä vain kaksi vuotta

nämä ja niiden muutokset pyrkivät reagoimaan siihen jos hitaasti tapahtuu kehitys huonoon suuntaan tai parempaan suuntaan mutta silloin jos on äkillinen nopea rakennemuutos pitää tiettyjä pelisääntöjä noudattaa

ja tässä on oltu erittäin tarkkoja niin että kun aikanaan varkaus ei täyttänyt sitä kriteeriä näitä normeja niin varkaus ei päässyt tämän menettelyn piiriin

oinosen kysymä keuruun seutu jää pois

nämä seudut eivät täytä tämän kriteerin menettelyjä ja siitä syystä jäävät pois

arvoisa puhemies

lopuksi kiitän oikein kovasti

tämä on ollut ihan hyvä keskustelu ja minä olen hyvin mieluusti tätä kuunnellut

kiitoksia oikein paljon

arvoisa puhemies

täällä viestintäministeri päivällä totesi että ne ratkaisut mitä edellisen hallituksen aikana tehtiin laajakaistastrategian rakentamiseksi siihen liittyvän lainsäädännön aikaansaamiseksi olivat hyviä ja kauaskantoisia ja hyvin kunnianhimoisiakin hankkeita

kun sitten viime vuoden loppupuolella hyväksyttiin tätä digistrategiaa siinä yhteydessä valtioneuvosto vielä kerran tarkkaan pohti sitä riittävätkö ne julkisen vallan valtiovallan lupaamat panostukset joilla valtio lupasi olla laajakaistahankkeissa mukana toteuttamaan sen periaatteen että yksittäisten asiakkaitten tai kuntien jotka ovat tärkeä toimija kummankaan taloudellinen taakka ei missään osassa suomea nouse kohtuuttoman korkeaksi

sen takia että oli kaikunut viestejä siitä että nämä operaattorit verkonhaltijat nimenomaan verkonhaltijat eivät ole kovin innokkaita investoimaan tai jos ovatkin ovat valmiita keskittymään vain sen kerman kuorimiseen niillä alueilla jotka ovat taloudellisesti varmoja ja kannattavia

vaikkapa karstulan kokoiseen kirkonkylään koko kirkonkylään jossa kuitenkin asuu joku tuhat ihmistä ei kaupallisin perustein kukaan rakentaja ole ollut valmis lähtemään noita verkkoja rakentamaan

pidetään pelisäännöistä kiinni

ja että nyt jos ei meidän kunta lähde nyt heti tässä investoimaan niin me saatamme jäädä ilman sitä rahaa mikä meille periaatteessa on luvattu

niinpä moni kunta joutuu lähtemään viemään laajakaistahanketta eteenpäin tilanteessa jossa se kunnan oma panos joutuu nousemaan paljon korkeammalle tasolle kuin mihin se alun perin ajateltiin ja mihin itse asiassa sovittiin että se voisi maksimissaan asettua

tämä asetelma on se minkä takia minusta olisi äärimmäisen tärkeää ministeri kyllä sinänsä vähän siihen suuntaan puhui ymmärsin sillä tavalla että valtio voisi jatkossakin olla vähän enemmän tarvittaessa resursoimassa

nyt molemmat periaatteet väitän monella suunnalla suomea ovat vähän vaarantuneet

arvoisa puhemies

tieliikenteestä sanon kuitenkin sen että minäkin olen huolissani siitä että kyllä tämä hallituksen keskittävä linja nyt näkyy näissä infrahankkeissa

nyt tällä kertaa tein sen takia että nelostien perusparantaminen on se iso pullonkaula joka tuossa jyväskylän seudulla jyväskylästä ylöspäin näyttää siltä että se ei meinaa saada niitä rahoja mitä sille jo aikaisemmin luvattiin

kun mikko alatalo puhui tästä kakkoskorista siinähän tämä hanke oli välittömästi tampereen ohikulkutien jälkeen seuraavana mutta tämä hallitus nyt muutti tätä järjestystä ja pudotti tämän hankkeen pois

normaalisti en tekisi muutosehdotusta toisen edustajan tekemästä aloitteesta mutta kun tämä on koko maakunnan yhteinen aloite niin edustaja wallinheimon kanssa keskusteltuani tulen sitten myöhemmin tekemään tästä määrärahaehdotuksen kun sen asian käsittely on kohdalla

arvoisa puhemies

mitenkähän se sijoittajavastuu toteutuu

varmaan niin että sijoittajilta jonkun verran otetaan tässä yhteydessä kun nämä selvitykset tehdään pankkikohtaisesti

mutta sen jälkeen kun niiltä ei saada tai ei haluta ottaa keneltä otetaan sen jälkeen